lopuksi haluan vain toivottaa menestystä tarastin työryhmälle ja toivon että sieltä tulee hyviä ehdotuksia jotka ovat grecon suositusten mukaisia ja myöskin pidän tärkeänä sitä että puoluerahoitukseen johon tässä keskustelussa meillä ei ole puututtu puututaan selvästi koska se oli se kaikkein suurin huolenaihe joka grecolla vaalirahoituksen osalta suomessa oli

arvoisa puhemies

mutta voi todeta että tältä osin on sääli

nyt tästä se hankittu windfall veroa varsin pitkään melkein kymmenen vuotta

kokoomus totesi että pienipalkkaisten ja keskipalkkaisten naisten palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen ja muun muassa sairaanhoitajille pitää antaa selkeät palkankorotukset

vaalien jälkeen kokoomus piti huolta siitä että valtio osallistui tuella kunnille jolla voitiin korottaa sairaanhoitajien palkkoja

toinen on varastojen tarkastus ja se että kotirauhan suoja siinä yhteydessä turvataan ja valtiovarainvaliokunta on tehnyt asianmukaiset muutokset tältä osin jotka ovat mallikkaita

siihen asti miesvaltaiset alat joita edustaja mustajärvi edustaa olivat vetäneet työmarkkinoita ja vihdoinkin naisille annettiin oikeutta ja tästä työmarkkinoilla kuuluu nimenomaan kokoomukselle kaikki kunnia

europarlamenttivaalien jälkeen ihmeteltiin miksi vasemmisto hävisi ja todettiin että syy on se että teillä ei ole minkäänlaista vaihtoehtoa eurooppa tasolla

täytyy sanoa että mielestäni perintövero kuuluu kummaltakin kannalta katsottuna suhteellisen hyviin veroihin

tässä oli myöskin sitten erityisiä syitä asetettu ehdoksi ja se oli jossain määrin epäselvä käsite ja tältä osin täytyy sanoa että valtiovarainvaliokunta on täsmentänyt mallikkaasti myöskin tältä osin tuota hallituksen esityksen säännöstä ja nyt se on voi sanoa perustuslain kannalta katsottuna kohdallaan

on upeata että kansainvälinen yhteisö on auttamassa näitä ihmisiä ja on tehnyt voimakkaasti työtä ja on saatu edistystä aikaan

mitä tulee sitten sairaanhoitajalakon uhkaukseen jota kokoomuslainen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja vahvasti esitti ja vei eteenpäin niin sen lain joka eduskunnassa säädettiin tarkoituksena oli yksinomaan turvata ihmisten henki ja välttämätön terveys

sen perintä toimii varsin hyvin ja sen lisäksi täytyy sanoa että henkilö jos hän voi lahjoittaa omaisuutta tai jos hän menehtyy ei kärsi siitä verosta ja se joka saa joutuu maksamaan siitä veroa mutta se lahja tai perintö tulee kuitenkin tietyllä tavalla yllättäen ja pyytämättä

uskon kuitenkin siihen kuten irakin tapaus osoittaa että jossakin vaiheessa täytyy alkaa vetäytyä mikä pakottaa myöskin sen maan ottamaan itse vastuuta omista asioistaan mutta tietysti viimeisenä päivänä pitää katsoa onko sillä maalla kykyä myöskin selviytyä

kun te vaaditte että työnteon verotusta on kiristettävä se merkitsee samalla palkkojen sosiaaliturvan eläkkeitten alentamista mutta tehän vastustatte myöskin sitä

arvoisa puhemies

tietysti jos edustaja mustajärvi on sitä mieltä että voidaan hyväksyä semmoinen tappolaki että hyvä on annetaan sellaisten ihmisten kuolla jotka ovat kuolemassa jos he eivät saa hoitoa niin ei kokoomus tämmöistä vastuuttomuutta missään tapauksessa voi hyväksyä vaan kyllä me lähdemme siitä että ihmisten henki on kaikissa tilanteissa turvattava ja jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on velvollisuus osallistua sellaiseen toimintaan jolla se henki säilytetään

mitä tulee sitten tähän rautatieliikenteen valmisteverohuojennukseen nimenomaan pietarin junissa niin täytyy sanoa että en ole ihan vakuuttunut siitä syntyykö kilpailuhaittaa

tosiaan nykyisinhän lähtökohta on se että tuomarin pitää syyllistyä tekoon josta tuomitaan vapausrangaistus ja siinä tilanteessa tuomioistuin voi sitten erottaa tuomarin virasta

kun te haluatte että kulutuskysyntää pitää lisätä ja hallitus on alentanut pienituloisten ja keskituloisten tuloverotusta mikä lisää kulutuskysyntää sekään ei kelpaa teille

ja toiseksi mielestäni sen merkitys ei ole kauhean suuri kun ottaa huomioon sen mikä hintataso on pietarissa kun näitä tuotteita sieltä ostaa niin että siinä suhteessa en luule että tässä kovin suurta ongelmaa syntyy

no koko tämän keskustelun aikana on lähdetty siitä että koska sähkön tukkuhinta muodostuu yhteisessä pohjoismaisessa sähköpörssissä ja se menee tuotantokustannuksena kalleimman sähköä tuottavan voimalaitoksen rajatuotantomuodon kustannuksen mukaisesti niin se merkitsee sitä että sellaisten sähkötuotteiden osalta kuten ydinvoima ja vesivoima jotka ovat suhteellisen edullisesti tuotettavissa syntyy erityistä voittoa

on selvästi hankalampi raja jokin tietty päiväsakkomäärä kuin vapausrangaistus

kun siellä saadaan kiinni taliban sotilas niin mitä tehdä

kun kolmikantaisesti yritetään torjua lamaa sosiaalitupolla te vastustatte muun muassa tärkeimpiä sosiaalivakuutusalennuksia sosiaaliturvamaksujen alennuksia tältä osin

me kävimme tarkasti lävitse myöskin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ja totesimme että velvollisuus ihmiselämän suojelemiseksi voidaan jokaiselle kansalaiselle asettaa

kuten ed

antaako hänet afgaaneille jolloin kohtalo on aika synkkä vai antaako amerikkalaisille jotka vievät vankilennolla hänet guantanamoon

södermankin totesi silloin kun puututaan perusoikeussäännöksiin ja perustuslain säännöksiin tietysti perustelujen pitäisi olla hyvin perusteltuja ja huolellisia ja tässä tapauksessa niissä oli kyllä selkeitä puutteita

kuoppakin täällä sanoi että ongelma on se että virkamiesten olisi pitänyt ottaa neuvotteluissa eussa tämä asia esille ja esittää että olisi voitu saada tämä verovapaus junaliikenteeseen pietariin koska kun se on ollut aikaisemmin niin sen jatkaminen olisi ollut sinänsä luonnollista

kuten ed

söderman myöskin totesi kyllä lähtökohdan pitäisi olla se että kun meillä on tuomarin virassapysymisoikeus jonka pitäisi olla suhteellisen vahva niin silloin sen pitäisi kyllä olla lähtökohtaisesti myöskin vahvempi kuin muun virkamiehen

aivan lyhyesti

tältä osin täytyy moittia kyllä hallitusta että on tapahtunut laiminlyönti

arvoisa puhemies

kalliksen kanssa olen samaa mieltä että nyt kun direktiivi on siinä muodossa kuin se on niin se että saattaisin viritystä voi jos säätäisimme direktiivistä poikkeavan lainsäännöksen se tulisi meitä vastaan jonkin verran myöhemmin ja saattaisi aiheuttaa siinä suhteessa takaisinperintää jopa pidemmältä ajalta ja luulen että loppujen lopuksi se että menemme hallituksen esityksen mukaisesti on kaikkein tarkoituksenmukaisin ratkaisu tässä tilanteessa

kuitenkin täytyy todeta että jos me ajattelemme suurinta osaa vesivoimaloista niin nämä toimivat niin sanotulla mankala periaatteella mikä tarkoittaa sitä että ne myyvät sen sähkön tuotantokustannushinnalla omistajille

mutta se ei tietysti estä sitä että jos nähdään että käytännössä esiintyy ongelmia ja säännöksiä on tarpeen muuttaa hyvillä perusteluilla asiaan voidaan aina palata

ongelma on kyllä se että jos kynnys maan eri osissa on hyvin erilainen sen suhteen missä tapauksissa nostetaan syytteitä niin se aiheuttaa yhdenvertaisuusongelman

muistakaa se

mutta haluan kyllä korostaa sitä että kyllä se vapausrangaistus tietyllä tavalla on varsin selkeä raja ja se osoittaa sen että kuitenkin kun on tahallisesta rikoksesta kyse sillä on myös relevanssia

panin myönteisesti merkille sen että johtava sosialidemokraattinen ajattelija matti putkonen oli laatinut tällaisen neljän kohdan ympäristöpoliittisen ohjelman työpaikkojen pelastamiseksi teollisuudessa

tietysti voidaan sanoa että tässä tilanteessa oikeastaan se alhaisempi sähkön hinta merkitsee sitä että tuotantokustannukset ovat halvempia ja se merkitsee sitä että tosiasiassa parannetaan kilpailukykyä

yritysten kustannukset minkälaisia ne ovat ovat ratkaisevia yritysten kilpailukyvylle ja tilanne tällä hetkellä on se että me tarvitsemme nollalinjaa yritysten kustannuksissa

tietysti sekin on mielestäni hieman harkinnan arvoista mutta jossain määrin ongelmallista että on sitten joku tämmöinen erityinen body joka miettii sitä missä rangaistuksen raja on

on oikein hyvä että hän yrittää nyt sosialidemokraattien johtoa tässä suhteessa herätellä ajattelemalla myöskin työpaikkojen puolesta ettei työpaikkojen puolustaminen ja työmiehen puolustaminen jää pelkästään kokoomuksen tehtäväksi tässä yhteiskunnassa

minä ainakin luotan hallitukseen

se tarkoittaa sitä että meidän pitää saada myöskin työmarkkinoilla nollaratkaisu ja mitä yritysjohtajiin tulee yritysjohtajien pitää johtaa joukkoja työntekijöitään edestä ja näyttää yrityskohtaisesti että ovat valmiita tekemään alentamista koskevia ratkaisuja

mutta jos ei tästä toeta ja toimita lainmukaisesti niin sen jälkeen se on tietysti viimesijainen vaihtoehto

sitten sitä kevennettiin ja nyt oikeastaan palataan sille aikaisemmalle tasolle joka meillä on todettu suhteellisen kohtuulliseksi että tässä suhteessa ei ole kovinkaan suurta ongelmaa

muun muassa fortum on lähtenyt jo useita vuosia siitä että se tuottaa energiaa pelkästään päästöttömillä tuotantomuodoilla

mattila kun hän käy eduskunnassa hän käy harvoin mutta silloin kun hän käy täällä hän puhuu totta ja selkeästi asiaa ja tälläkin kertaa tässä asiassa hän tuli kuultavaksi verojaostoon ja kiinnitti huomiota lakiehdotuksen säännökseen jonka mukaisesti olisi kumuloitu vanhat lahjat ja perinnöt uusiin tämän lain voimaantulon jälkeen tuleviin lahjoihin ja perintöihin

olen ed

pulliaisen kanssa samaa mieltä että verojaoston olisi pikkuisen paremmin pitänyt paneutua tähän asiaan ja ainakin kiertää nämä kaikki maat joitten kanssa nyt tehdään sopimuksia katsoa minkälaisissa olosuhteissa siellä toimitaan että olisi ollut oikea käsitys näistä maista ja niitten hallintokulttuureista

jos ajatellaan että pyritään energiapolitiikassa siihen että päästöjä olisi mahdollisimman vähän niin tietysti jossain määrin on erityistä se että verotetaan niitä tuotantomuotoja joista hiilidioksidipäästöjä ei lainkaan aiheudu

tämän lisäksi haluan todeta sen että me emme voi vaikuttaa siihen mikä on verotuksen taso joissakin muissa maissa se kuuluu jokaisen maan suvereniteetin piiriin

voitaisiin hyvin ajatella että meillä tuloverotus esimerkiksi olisi samanlaista kuin keskimäärin muissa euroopan unionin maissa mikä tarkoittaa sitä että nyt meillä pienempituloisten verotus on kevyempää kuin muissa eurooppalaisissa maissa suurituloisten verotus on selvästi kireämpää kuin muissa maissa perheellisten verotus on meillä selvästi kireämpää kuin muissa eurooppalaisissa maissa ja voidaan mennä yleiseurooppalaisella linjalla silloin olemme varmasti oikeudenmukaisia

mutta mihinkä voimme vaikuttaa on se että tietoja vaihdetaan eri maitten kesken tarkoituksena estää se että suomesta siirtyy pääomaa varallisuutta veronkierrätysvaltioihin ja että käytetään näitten veronkierrätysvaltioitten veroetuja hyväksi

kaiken kaikkiaan voidaan todeta että kysymys on kansallisesta verosta mutta kuitenkin koska olemme euroopan unionin jäseniä huomioon joudutaan ottamaan sekä eun valtiontukisääntely että myöskin ne rajat joita yhdenmukaistettu energiaverotus kaiken kaikkiaan sähköverolle ja energiaverotukselle asettaa

täytyy sanoa että me voimme tietysti laittaa joillekin ihmisryhmille jotka ovat lahjakkaita ja yritteliäitä kovat verot mutta täytyy sanoa että tässä maailmassa on muitakin mahdollisuuksia ja jos me menetämme nämä ihmiset se tarkoittaa sitä että tässä yhteiskunnassa ei ole luovuutta eikä kasvua

kun silloin hallitusohjelmaneuvotteluissa mietittiin millä tavalla tuo windfall vero kerätään niin silloin jo oli päällimmäisenä se että kiinteistövero on oikeastaan se oikea tapa kerätä tuo vero

tietysti on joka tapauksessa tärkeätä seurata mitenkä tämä korotus toimii ja jos sillä on semmoisia vaikutuksia että tosiaan pyritään välttämään veroa silloin pitää reagoida siihen koska se kokonaistuotto tietysti on kaikkein tärkeintä valtiolle kaiken kaikkiaan ja siitä pitää pyrkiä pitämään huolta että kiertotoimenpiteet millään tavalla eivät ala

zyskowicz sanoi suhteessa sveitsiin silloin kun voidaan käyttää voimaa voidaan saada tietoja jopa tehokkaamminkin vielä kuin mihinkä nyt päästään mutta se on vain suurvalloille käytännössä mahdollista

nyt tietysti voidaan kysyä mikä on kiinteistöveron yhteys ansiottomaan voittoon joka syntyy energiantuotannosta

mikä tässä on jonkin verran ongelma on se että tosiaan automaattinen tietojenvaihto ei kovin helposti onnistu ja siinä on sitten taas ihan yksityisyydensuoja ongelmana

tietysti se täytyy myöntää että yhteys voimalan verotuksen arvon ja tuon tuotannon voitollisuuden kesken ei ole kovin selkeä

vielä lopuksi arvoisa puhemies mitä tulee yrityksiin joihinka edustaja kiviranta kiinnitti huomiota se on tietysti totta että sukupolvenvaihdostilanteet ovat joissakin tapauksissa ongelmallisia

tässä suhteessa pitäisi sitten varmaan maailmanlaajuisesti katsoa minkälaisia ne yksityisyydensuojasäännökset ovat koskien sitten esimerkiksi rikollisuustietoja tai muita

kuitenkin meillä on yritysten sukupolvenvaihdoksissa ja maatalouden sukupolvenvaihdoksissa huojennussäännös joka olennaisesti lieventää verotusta ja meillä on myöskin mahdollisuus saada lykkäystä sitten tuohon veronmaksuun

se mikä on olennaista ja mitä erityisen voimakkaasti pelätään on se että kun tämä windfall vero saadaan nyt voimaan niin sitä olennaisesti pohjaltaan ja määrältään tullaan korottamaan

tätä asiaahan edellinen eduskunta käsitteli ja silloin todettiin että muutosten tekeminen ei ole kovinkaan helppoa jos halutaan että se verohuojennus kohdistuu pelkästään siihen sukupolvenvaihdostilanteeseen

mutta tältä osin on syytä kyllä huomata se että nyt kun nämä rajat ankkuroidaan objektiivisin kriteerein niin ei ole kovin helppoa muuttaa tämän veron alaa kaiken kaikkiaan

sen lisäksi on syytä korostaa sitä että sen korottaminenkaan tässä kilpailukykytilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista ja siitä syystä ei ole hyvä että näitä huolenaiheita otettaisiin kovin merkittävällä tavalla ja ne huolenaiheet on syytä tässä yhteydessä torjua

erityisesti eräiden meidän tärkeiden kauppakumppaneidemme talouskehitys hiipuu ja tämä johtaa siihen että ulkoinen tasapaino eli kauppatase ja sen seurauksena vaihtotase jäävät lievästi alijäämäiseksi

edustaja pekkariselle haluan muistuttaa että jos me katsomme tätä lisätalousarviota niin täällä on tämmöisiä hankkeita kuten taavettilappeenranta tiehanke sen käynnistämiseen laitetaan rahaa ja kemijärven raakapuuterminaaliin

lopuksi haluan vielä todeta että se mikä on olennaisen tärkeätä on se että kun vanhoja voimaloita kunnostetaan niin lähtökohta on se että tämä vero ei vaikuta investointipäätöksiin mikä tarkoittaa sitä että voimalaitoksen kunnossapitotyöt perusparannukset ja tehonlisäykset eivät vaikuta veron määrään

mutta arvoisa puhemies lyhyesti haluan vielä todeta sen että täällä yritetään antaa semmoinen kuva että jos valtio omistaa yhtiön silloin työpaikat ovat turvattuja ja näinhän ei ole

sitten jos rakennetaan aivan eri uusi rakennus tilanne on jollakin tavalla toinen mutta silloin kun sitä nykyistä voimalaa kehitetään tältä osin voidaan sanoa että tehoa voidaan parantaa niin että se ei vie voimalaa tältä osin windfall veron piiriin